oli itse asiassa aika järkyttävää kuunnella miten opetusministeri itse ikään kuin vähätteli niitä leikkauksia jotka kohdistuvat varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon

arvoisa puhemies

nyt luotavissa uusissa pelisäännöissä keskeistä tulee olla vastuun oikeudenmukaisempi jakautuminen julkisen ja yksityisen puolen välillä

erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa eriytymistä vastaan on taisteltu kaikin keinoin eikä meille ole syntynyt slummeja samaan tapaan kuin moniin muihin eurooppalaisiin pääkaupunkeihin

varhaiskasvatuksella on ollut suomalaisessa koulutusjärjestelmässä erittäin tärkeä eriarvoisuutta tasaava vaikutus ja merkitys

näiden teidän esitystenne seurauksena me olemme sellaisessa tilanteessa että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden pitäisi itse jaksaa ja osata hakea lapselleen oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja on olemassa se vaara että osa näistä perheistä ei sitä tee

yksityisten sijoittajien ja pankkien vastuita pitää kiristää

ministeriö on perustanut ehdotusta valmistelemaan työryhmän

olin aika järkyttynyt siitäkin että keskellä sitä julkista keskustelua jossa me nyt olemme olleet te ette sanallakaan maininnut maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria

jos asumistuen saajat asutettaisiin tiettyihin taloihin ja tietyille alueille voitaisiin sosiaalisten ongelmien kasautumista ja alueen leimautumista muita huonommaksi tuskin välttää

juuri nämä perheet näiden perheiden lapset tarvitsivat erityisesti varhaiskasvatusta jonka on todettu vaikuttavan positiivisesti siihen miten lapsi pärjää perusopetuksessa

kunnan tai kaupungin vuokrataloissa asuviin saatettaisiin lyödä automaattisesti syrjäytyneen leima

silloin suuri osa sosialidemokraattien eduskuntaryhmästä kieltäytyi allekirjoittamasta tätä aloitetta ja he vastasivat että he eivät oikein tiedä mikä on valuutanvaihtovero

eihän tämä terveydenhuoltolaki tokikaan kaikkia ongelmia ratkaise ja yksi ongelma josta paljon puhuttiin ja kuultiin asiantuntijakuulemisissakin on nimenomaan tämä monikanavaisuus ja toinen on terveyserojen kasvaminen johon yksi syy on se että ihmiset jakautuvat suomessa myös suhteessa terveyspalveluihin sen mukaan ovatko he työelämässä mukana ikään kuin työelämän sisäpuolella vai työelämän ulkopuolella

se että ihminen saa muun toimeentulon korvikkeeksi tai sen ohella esimerkiksi asumistukea ei tee hänestä tahdotonta subjektia joka voidaan yhteiskunnan päätöksellä ohjata asumaan tietylle alueelle

uudistuksia tehtäessä olisi syytä pitää kirkkaana mielessä miksi niitä tehdään

syy ei saa olla vain kriisien paikkailu vaan pitkän aikavälin tavoitteena on oltava mahdollisimman demokraattisesti ohjattu kansalaisten tarpeita palveleva rahajärjestelmä

eräs asia joka huolestuttavalla tavalla tuli esille asiantuntijakuulemisissa on se että on hyvin paljon työelämässä mukana olevia erilaisia pätkätyöntekijöitä freelancereita vuokratyöntekijöitä jnp

asumistuen saajissa on kaikenlaisia ihmisiä pienituloisesta yksinhuoltajaäidistä maahanmuuttajiin opiskelijoista pienellä apurahalla kitkuttaviin luovien alojen työläisiin

jotka käyvät työssä mutta joille ei kuulu työterveyspalveluita

tämä on erittäin iso ongelma johon minun mielestäni pitäisi puuttua nimenomaan tällä monikanavaisen rahoitusmallin purkamisella johon toivottavasti päästään

ministeriö ajaa ehdotuksellaan takaa säästöjä mutta erilaisten ihmisryhmien leimaaminen sen perusteella että he saavat tiettyä sosiaalietuutta johtaisi itse asiassa päinvastaiseen lopputulokseen

kyllä itse olisin valmis kysymään myös sitä kuinka oikeudenmukaista se on että yhteiskunta tällä hetkellä niin valtavasti tukee kelakorvausten muodossa nimenomaan yksityistä terveydenhuoltoa

lisäksi se leimaisi koko sosiaalisen asuntotuotannon mikä olisi erityisesti pääkaupunkiseudulle tuhoisaa koska täällä edullisten vuokra asuntojen tarve on huutava

asuntoministeri vapaavuori ilmoitti äsken ettei hän kannata valtiovarainministeriön esitystä asuinalueiden eriyttämisestä ohjaamalla kaikkein köyhimmät asumaan samoille alueille samoihin vuokrataloihin

kokoomuksella kuitenkin on kuten tiedämme valtiovarainministerin salkku ja siksi erityinen vastuu vastustaa ja vetää pois tämä sosiaalipoliittisesti ja asuntopoliittisesti arveluttava esitys

kunnallisveron perusvähennyksen korottaminen joka tällä kaudella on tehty on tulonsiirto kaikkein köyhimmille

finanssikriisi on opettanut meille puolestaan että talousmarkkinoiden sääntely on välttämätöntä muuten maksatamme tulevatkin kriisit kaikkein köyhimmillä

muun muassa opintoraha nousee enemmän kuin kahden edellisen hallituksen aikana yhteensä samoin kaikkein pienimmät eläkkeet

työttömyysturvan tarveharkinnasta tullaan luopumaan

työpajatoiminnan ja nuorten etsivän työn määrärahat ovat viime vuosina tasaisesti nousseet mikä on aivan oikein ja perusteltua jos haluamme taata nuorillemme valoisan tulevaisuuden

opetuksen puolella satsataan ammatillisen opetuksen koulutuspaikkojen lisäämiseen vihdoin viimein monien vuosien tauon jälkeen

arvoisa puhemies

edustaja erkki virtanen puhui aika paljon samoa ajatuksia joita itsellänikin on esimerkiksi se että tässä kuntauudistuksessa on taattava nimenomaan riittävän suuri väestöpohja jotta perus ja erikoissairaanhoito voivat sitten olla samoissa käsissä

toisaalta se edelleen avoinna oleva kysymys mikä on perusterveydenhoidon ja ervojen välinen suhde kuinka se mahdollisimman viisaasti toteutetaan jotta sitten kuluissa oikeasti voidaan säästää ja sitten toisaalta taataan päätöksenteon demokraattisuus on tärkeä kysymys jossa täytyy löytää hyviä linjauksia syksyllä

arvoisa puhemies

hyvinvoinnin turvaaminen kaikille tulee olemaan vaikeaa tulevina vuosina

täällä salissa on kuultu tänään jo useaan kertaan että kuntauudistuksen tärkein tavoite on julkisten palveluiden turvaaminen myös tulevaisuudessa koko suomessa

toivon siksi kaikesta sydämestäni että tulevina vuosina tehdään köyhyyttä vähentäviä rakenteellisia ratkaisuja joihin sata komitea valitettavasti ei pystynyt

arvoisa puhemies

vihreiden ajattelu lähtee siitä että suomi tarvitsee uutta työtä jolla suomi menestyy ja joka luo turvaa ihmisille työelämän murroksessa

pitämällä huolta ympäristöstämme luomme myös hyvää tulevaisuutta

kansainvälisen kaupan säännöt ja rahoituslaitosten lainojen ehdot on läntisten teollisuusmaiden johdolla rakennettu sellaisiksi että kehitysmaiden ei sallita tukea omaa maataloustuotantoaan

toisin kuin perussuomalaisten puheenvuorossa ruohonen lerner totesi niin itse olen kyllä sitä mieltä että kuntarakenneuudistus tarvitaan nimenomaan siksi että voidaan torjua tai vähentää palveluiden yksityistämistä

kela siirto toivottavasti vähentää byrokratiaa ja ihmisten pompottamista luukulta toiselle kun eri tuet voi saada samalta luukulta

hyvällä koulutuksella luomme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden hyvään elämään

sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä ohjaavia lakeja tullaan uudistamaan siitä lähtökohdasta että ne osaltaan tukisivat kuntarakenteiden uudistamista

me uskomme että tätä maata voidaan uudistaa paremmaksi meille kaikille

kehitysmaissa on tehty kannattavaksi tuottaa poikkikansallisten suuryhtiöiden suurplantaaseilla kauppakasveja vientiin

tämä on hyvin valitettavaa koska kuten tiedämme suomen sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä on murroksessa ja köyhyys ja terveyserot ovat kasvussa ja tarvitsisimme nimenomaan asiantuntijatietoa hyviä ja perusteltuja päätöksiä varten

te heikennätte niiden lasten oikeutta osallistua opetukseen ja kasvatukseen jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

edustaja tuppuraiselle

minusta on hyvin kyseenalaista että pienituloisimmat pätkätyötä tekevät perheet hyötyvät tästä demareiden ajamasta lapsiperhevähennyksestä vähemmän kuin kahden työssä käyvän vanhemman ydinperheet

te rajaatte niiden lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon joiden molemmat vanhemmat ovat työttömiä

rakenteelliset uudistukset ovat vihreiden mielestä välttämättömiä sillä emme halua kurjistaa hyvinvointivaltioita vääriin kohteisiin osuvilla leikkauksilla

toivon todellakin että tämä päätös nyt pidetään mielessä ja tullaan tekemään kaikkemme sen eteen että lisätään tutkimusmäärärahoja vastaisuudessa

arvoisat kollegat ja ministeri

toiseksi te viette perusopetuksesta rahaa niiltä kouluilta joiden oppilaiden vanhemmissa on kaikkein eniten työttömiä toimeentulotuen saajia ja joiden lapsissa on kaikkein eniten lastensuojelun asiakkaita

hallituksen rakennepolitiikan lopputulos on kuitenkin iso pettymys

vihreä eduskuntaryhmä on hallitusryhmien välisissä neuvotteluissa kannattanut ajatusta että yliopistolaisilla olisi yliopiston hallituksessa enemmistö ja tämä on aivan julkista tietoa

kyllä tässä nyt ihan oikeasti pitäisi katsoa asioita sieltä pienituloisimpien perheiden näkökulmasta

ongelmana tässä mallissanne ovat juuri ne perheet jotka eivät saa toimeentulotukea mutta elävät satunnaisilla hyvin pienillä tuloilla ja ovat siinä kiikun kaakun toimeentulotuen rajalla

suomen tulisikin kaikissa neuvotteluissa ajaa kantaa joka sallisi kehitysmaille oman maatalouden kehittämiseksi tarpeellisen protektionismin

eikö tämä ole perusopetuksen tasa arvon koulutuksen tasa arvon romuttamista ei mitään kehittämistä vaan nimenomaan heikentämistä

arvoisa puhemies

tässä on se ongelma joka pitäisi nyt tunnustaa tässä teidän mallissanne

vaihteleva laatu tai pitkät hoitojonot ovat saaneet ihmisiä jopa muuttamaan pois omalta synnyinseudultaan tai eri paikkakunnalle

samoin minusta on suorastaan törkeää että tässä eläkeläisten tapauksessa sivuutetaan täysin ne eläkeläiset jotka saavat pelkkää takuueläkettä

myöntäkää se

argumenttina toimeentulotuen kela maksatuksen siirtoa vastaan on käytetty sitä että toimeentulotuen saaminen automaattisesti jättäisi pienituloisen henkilön vaille sosiaalityöntekijän henkilökohtaista tapaamista ja siis vaille koulutetun sosiaalityöntekijän apua

minun mielestäni on kyllä niin että me halveksimme parlamentaarista päätöksentekoa jos nyt ajattelemme että tämä keskustelutilaisuus on jonkinlainen välikysymyskeskustelu

maailmanpankki on ennustanut että jonkin asteinen paikallistalouteen siirtyminen voi muodostua tulevalla vuosisadalla merkittäväksi kehitystrendiksi

ylen rahoitusmalli uudistettiin viime eduskuntakaudella

eikö teidän olisi pitänyt valita takuueläkeläisten eläkkeen nostaminen sen sijaan että valitaan tämä vähennysmalli

esimerkiksi täällä helsingissä se on jo erittäin suurta

toden totta niin finanssi ympäristö kuin ruokakriisinkin kohdalla voi todeta että markkinoiden hiukan pienempi mittakaava tekisi sääntelystä helpompaa markkinoiden toiminnoista ennustettavampaa ja riskeistä hallittavampia

haluan vielä lopuksi sanoa sen että tässä lakiesityksessä toki on paljon hyvää ja olen sitä mieltä että tämän hallituksen aikana yliopistojen perusrahoitus on kyllä parantunut ja tuottavuusohjelmasta luopuminen jos se todella tämän lain kautta tapahtuu on hyvä asia ja se on parannusta edelliseen hallitukseen nähden

lupamaksuista päätettiin pitkällisten neuvotteluiden jälkeen luopua ja korvata ne yle verolla joka toisin kuin lupamaksut takaisi ylelle ennustettavan ja kestävän rahoituspohjan

muun muassa globaalisti toimiva pienviljelijöiden kansalaisliike via campesina on tuonut ruokakeskusteluun ruokasuvereniteetin käsitteen

heille sosiaalitoimen virkailijan tapaaminen ei ole tarpeen

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisessä on päädytty nyt malliin jossa vahvat kunnat tai kunnista muodostetut sosiaali ja terveydenhuollon alueet vastaavat perustason palveluiden järjestämisestä

tällaisia innovatiivisia keinoja ovat esimerkiksi ylikansalliset verot esimerkiksi valuuttakauppavero tai niin sanottu tobinin vero joka viime aikoina on ollut paljon esillä

hallitusohjelmaan on kirjattu että hallitus toteuttaa uudistuksia sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovituksen parantamiseksi ja tämän syksyn aikana on tehty monia hyviä esityksiä jotka toteuttavat tätä lupausta

sosiaalitoimistoista on tullut maksuautomaatteja sen sijaan että koulutetuilla sosiaalityöntekijöillä olisi oikeasti aikaa sosiaalityölle mikä on suuri sääli

ruokasuvereniteetilla tarkoitetaan paikallisten yhteisöjen kylän seudun tai valtion oikeutta määritellä itse millä tavalla ja mitä ruokaa tuotetaan

siksi eduskunta on pitänyt tärkeänä että yleisradion rahoituksesta päättävät kaikki eduskuntapuolueet yhdessä eikä yleä oteta politiikan tai politikoinnin välineeksi sillä silloin sen riippumattomuus kärsisi

lisäksi viisi erityisvastuualuetta vastaa erityisen vaativan hoidon koordinoinnista sekä palveluiden tuottamisesta

pari viikkoa sitten ilmestyi osatyökykyiset työssä otsikolla stmn työryhmän raportti jossa esitetään monia jatkoaskeleita miten tällä saralla voitaisiin edetä

kyse on siis oikeudesta omiin raaka aineisiin maahan ja työvoimaan ilman että niitä esimerkiksi suuryritysten toimesta hyväksikäytetään

suomen hallitusohjelman mukaan suomi osallistuu aktiivisesti keskusteluun innovatiivisista kehitysrahoituksen mekanismeista